selvä on että sinivihreän hallituksen tavoite on se että työeläkejärjestelmää vaalitaan sitä kehitetään mutta sen rinnalla on järkevää että suomalainen yhteiskunta kannustaa suomalaisia varautumaan tulevaisuuteen

uudessa tupakkalaissa pyritään monin keinoin ennaltaehkäisemään tupakan terveyshaittoja ja tässä on myöskin erityisesti toimia passiivisen tupakoinnin vähentämiseksi

ja kyllä täällä nyt uutinen tuli kun demareiden ryhmäpuheenjohtaja eero heinäluoma hyvin kyseenalaisti tämän uusiutuvaan panostamisen ja asetti ikään kuin veronmaksajien edun ja uusiutuvaan panostuksen vastakkain

monet pienituloiset yhä enemmän pienituloiset keskituloiset pätkätyötä tekevät naiset ovat ottaneet tämän mahdollisuuden säästävät ja varautuvat tulevaisuuteen

tuossa työryhmässä palkansaajajärjestöt jättivät eriävän mielipiteen koska työryhmä päätyi siihen että muutoksia ei tehtäisi ettei parannettaisi perhevapaalta palaavien pienten lasten vanhempien tilannetta

tämä on erittäin pitkään odotettu uudistus eli tavoitteena on todellakin häiritsevän parveketupakoinnin kitkeminen

oletteko valmis toimimaan niin että tässä tehdään muutoksia ja turvataan sitten pienten lasten vanhempien asema työelämässä kun he työelämään palaavat

mustajärveltä kun te edustatte tuollaista mustavalkoista vasemmistolaista jokotai politiikkaa kun taas sinivihreän hallituksen politiikka on sekäettä työeläkejärjestelmä on tärkeä mutta sen rinnalla me voimme kannustaa ihmisiä säästämään haluanpa kysyä ne perustelut tässä ja nyt

kokoomukselle oli todella tärkeä tavoite että taloyhtiöille saadaan työkaluja puuttua häiritsevään tupakointiin ja haluamme todellakin että oikeus savuttomuuteen kuuluu myös niille ihmisille jotka ovat esimerkiksi omassa kodissaan tai oleskelevat omalla parvekkeella

kun nyt tuulivoimaan panostetaan niin monella taholla on oltu huolissaan siitä että vaikka panostukset tulevat tuulivoimaan niin on vaara että nuo hankkeet jumiutuvat kaava ja lupaprosesseihin

tämä esitys monin tavoin vahvistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä silloin kun ikäluokat pienenevät ja meillä on yhä vaikeampia haasteita väestön ikääntyessä

tärkeää on että tätä kohtaa laissa seurataan ja tärkeää on että varmistetaan että tämä on riittävän selkeä ja todella päästään siihen tavoitteeseen että parveketupakointia voidaan kitkeä

totean vielä että asuntoyhteisössä jokaisella on oikeus tupakoida omassa asunnossaan parvekkeellaan ja ulkoalueella jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille

ennalta ehkäisevä vaikutus on myös sillä että sähkötupakan käyttö rajataan muualla kuin tupakoinnille osoitetuissa paikoissa

lapsen oikeus terveyteen on mielestämme yksinkertaisesti ja itsestäänselvästi arvokkaampi asia kuin aikuisen oikeus tupakoida missä vain ja milloin vain ja pidän kansanterveydellisesti merkittävänä todellakin että tämä asia saatiin tähän lakiesitykseen tässä käsittelyn aikana lisättyä

arvoisa puhemies

kokoomus on suomen suurin palkansaajapuolue ja meidän politiikkamme keskeinen tavoite on se että suomeen saadaan lisää työpaikkoja ja yrityksiä

kokoomus on ollut tässä erittäin aloitteellinen ja myös kokoomuksen sote kolmikko on toiminut aktiivisesti että saisimme tämän kiellon tupakoida autossa tähän lakiin silloin kun lapsia on läsnä

on todella vakava paikka että talouden kasvu ja työllisyys ovat jääneet ennakoitua heikommiksi ja siksi hallitusohjelmassa esitettyjä hallitusohjelmatavoitteita ei ole saavutettu

olen valtiovarainvaliokunnan jäsen ja tämä huoli on vahvasti kirjattu valtiovarainvaliokunnan mietintöön joka on nyt tämän keskustelun pohjana

jos katsotaan valtiovarainministeriön kasvuennustetta niin tiedetään että tarvitaan isoja sopeuttamistoimia jotta ne ehdot joita te itse olette asettanut silloin toteutuisivat

ja myöskin tällä kiellolla on vahva symbolinen vaikutus siinä että näytetään selvästi että yhteiskunta ei hyväksy lasten terveyden vaarantamista altistamalla heitä tupakansavulle ja oli huomionarvoista myöskin se että tuo perustuslakivaliokunnan aiempi kanta tässä muuttui ja todellakin lasten terveys meni sen edelle että aikuiset saavat tuprutella tupakkaa missä vain

totesitte että se on liian pieni

itse en siellä ollut mutta jotta saadaan selvyys tähän asiaan ja ollaan rehellisesti siinä missä ollaan niin voisitteko te nyt sanoa mitkä ovat ne konkreettiset sopeuttamistoimet joita keskustan eduskuntaryhmä kannattaa

eli tämä oli loistava asia

kun aika tuossa rientää joudun pyytämään myöskin toisen puheenvuoron arvoisa puhemies mutta totean todellakin että tupakkalaki on tiukka ja se mikä tässä on erinomaista on se että tässä tupakkalain uudistamisessa tupakkatuotteita kohdellaan yhdenvertaisesti eli uudistuksessa perinteisen tupakan lisäksi savuttomia tupakkatuotteita ja tupakanvastikkeita säännellään entistä kattavammin

tämä on tehtävä ennen kaikkea kansallisista syistä kansalaistemme takia lasten ja lastenlapsiemme takia mutta myös eun sitoumusten täyttämiseksi ja luottoluokituksen turvaamiseksi

täällä on käyty värikäs keskustelu ensi vuoden talousarviosta ja hallituksen linja on tosiaan tuossa keltaisessa kirjassa aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kimmo sasi totesi

julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvät lisäsopeuttamistoimenpiteet ovat täysin välttämättömiä mutta selvää on että suomi ei pelastu vain leikkaamalla ja veroja kiristämällä vaan painopisteen pitää olla kasvun edellytysten luomisessa siinä työssä millä luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille ja yrittäjyydelle

he ha luavat kiristää keskituloisten verotusta sairaanhoitajan tavallisten opettajien ja pidän tätä kyllä kovin vastuuttomana ja suomen tulevaisuuden kannalta kestämättömänä vaihtoehtona

tuolla sääntelyllä pyritään terveysriskien hallintaa sekä ennaltaehkäisemään tupakkatuotteiden käytön lisääntymistä erityisesti nuorten keskuudessa

valtiovarainvaliokunnan jäsenenä haluan todeta sen että valtiovarainvaliokunta halusi korostaa sitä että meillä on vielä talouden tasapainottamisessa paljon tehtävää jotta hallitusohjelman velka ja alijäämätavoitteet täyttyvät

eli selkeä sininen lanka tässä lainsäädännössä on todellakin lasten terveyden suojelu ja ennaltaehkäisy etteivät lapset ja nuoret aloittaisi tupakointia

onkin aivan erinomaista että olemme sopineet valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan koko valiokunnan ja sitten valtiovarainministeri urpilaisen kanssa että valtiovarainministeri esittelee helmikuussa meille näkemyksensä taloustilanteen kehittymisestä ja sen jälkeen käymme keskustelun siitä mitä hallituksen tulisi ottaa huomioon maaliskuun kehysriihessä

sen tässä vielä totean että nikotiinituotteet ovat erittäin koukuttavia kaikissa muodoissaan ja vaikka perinteinen tupakka on vaarallista myös muilla nikotiinituotteilla on haittoja

se on tosiasia siinä pitää kiriä ja olin ilahtunut että uusi valtiovarainministeri lupasi että tuo ohjelma viedään käytäntöön nopeasti ja ripeästi

ne aiheuttavat vahvaa riippuvuutta ja sen takia lainsäädännön on elettävä ajassa ja tunnistettava myöskin nämä uusimmat tuotteet ja siihen tällä lakiesityksellä on pyrittävä

mielestäni on tärkeää että uusista tarvittavista sopeuttamistoimista niin säästöistä kuin veroratkaisuista sekä uudelleenkohdentamisesta mutta myös pidemmän aikavälin kestävyyttä varmistavista uusista rakenteellisista muutoksista aikatauluineen tehdään esitykset viimeistään tuossa alkukevään kehysriihessä

tieto ja viestintäteknologia on tärkeä asia ja sen perustaidot on opittava suomalaisessa peruskoulussa ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa

teimme lausuman jolla kiirehdimme rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa mutta teimme myöskin lausuman joka liittyy hyvin tiiviisti täällä käytyyn keskusteluun

erityinen draiveri tähän on sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja opetuskentältä on kuulunut hätähuutoa siitä että tarvittaisiin vahvempaa tukea valmistautumisessa sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin

lausumassa edellytämme että hallitus arvioisi mahdollisuutta taloutta ja työllisyyttä edistäviin lisätoimiin mutta korostamme että nuo toimet on tehtävä määrärahakehyksen puitteissa eli ei lisävelkaantumista ei lisäelvytystä

tämä vastaa nykyisin voimassa olevaa tupakkatuotteiden hallussapitokieltoa joka säilyy ennallaan mutta tulevaisuudessa on aiheellista pohtia myös takavarikointiin liittyvää sääntelyn tarvetta ja myöskin ehkä jatkossa noita tuotemerkittömiä paketteja eli tätä plain package linjaa

mutta aivan selvää on että koko ajan hallituksen täytyy miettiä ovat sitten edessä minihallitusneuvottelut tai budjettivalmistelut aivan keskeistä on miettiä miten vähemmällä saadaan enemmän miten voimavaroja miten rakenteita voidaan muuttaa niin että talous kasvaisi kilpailukykymme olisi parempi enemmän olisi osaamista ja suomeen todellakin syntyisi työpaikkoja

vaikka talouden näkymät ovat hyvin epävarmat niin varmaa on se että mitä tehokkaammin tasapainotamme taloutemme sitä paremmin pärjäämme tulevissa myrskyissä ja aivan selvää on että vähemmällä on jatkossa saatava enemmän ja parempaa

kokoomuksen tavoitteet työllisyys ympäristö ja lapset näkyvät vahvasti eduskunnan tekemissä budjettimuutoksissa niissä muutoksissa mitä valtiovarainvaliokunta teki

niiden vaikutusten arviointi oli kovin vaikeaa vaikka sivistys ja tiedejaostossa niitä arvioitiin asiantuntijoiden voimin ja pitkään keskustellen samoin myös valtiovarainvaliokunnassa

kehysriihestä toivon aivan erityisesti yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä edistäviä ratkaisuja nämä terveiset valtiovarainministerille joka juuri pääsi lähtemään

varmaa on että ne toimet joita me teemme ympäristön ja lastemme hyvinvoinnin parhaaksi ovat kullanarvoisia ja siksi oli hyvä että kohdensimme lisävoimavaroja itämeren pelastamiseen

aivan viisasta on se että uusi hallitus on arvioinut sitä millä tavalla on onnistuttu ja on otettu vähän uutta vahvempaa otetta ja uutta menoa tähän kunta ja palvelurakenneuudistukseen ja sitähän te keskustalaiset täällä juuri vastustatte

me teimmekin lausuman jossa edellytämme että hallitus arvioi koulutuspoliittisten uudistusten vaikutukset perusteellisesti ennen kuin hallitus antaa esityksiä tai tekee muita päätöksiä ja tarvittaessa on oltava valmiutta luopua suunnitelluista uudistuksista tai muuttaa niiden sisältöä mikäli niillä arvioidaan olevan merkittäviä haittavaikutuksia koulutuksen laatuun

muitakin tekoja lasten parhaaksi tarvitaan ja olen erittäin tyytyväinen siitä että saimme kokoomus tavoitteemme läpi kun neuvottelimme siitä että lastentarhanopettajan laajennuskoulutushanke toteutetaan

tuossa huomasin että vieressäni edustaja oli kirjoittanut facebookiin että tuntuu että täällä pääministeri kiviniemi ja oppositiojohtaja kiviniemi väittelevät keskenään

valiokunta pitää tietojärjestelmien kehittämishankkeita välttämättöminä sillä nykyinen tietojärjestelmäpohja on pirstaloitunut ja se vaikeuttaa uusien palveluiden kehittämistä

en muista että pääministerinä olisitte siitä puhuneet tai kuntaministerinä sitä vaatineet valmisteltavaksi

se on todella haitallinen lukiokoulutuksen laadulle ja niille nuorille jotka erityistä tukea ja apua haluavat

olisi todella hyvä nyt kun se on täällä keskustelun keskiössä nähdä mitä siihen lakiesitykseen on kirjattu kun täällä on sanottu että se pelastaisi palvelut sitten joka kunnassa

on myös huolehdittava valtakunnallisella vahvalla ohjauksella siitä että kansallinen ja alueellinen kehittämistyö etenevät samansuuntaisesti

äidin raskaudenaikainen päihteiden käyttö aiheuttaa sikiövaurioita jollainen pahimmillaan on korjaamaton kehitysvamma joka saattaa vaatia jopa pysyvää laitoshoitoa

mainiosti uusi valtiovarainministeri täällä totesi että sote uudistuksen on onnistuttava ja me valtiovarainvaliokunnassa edellytämme ja muistutamme että sen taloudelliset vaikutukset on tarkkaan arvioitava ennen kuin lakiesitys tuodaan eduskuntaan ja myöskin edellytämme että laitatte hallituksessa toimeen sellaiset lakiesitykset tänne eduskuntaan että saamme suomeen terveydenhuollon laaturekisterit ja tiedämme mitä julkisten palveluiden tuottaminen maksaa

tämähän ei ole todellakaan pelkkä kuntauudistus tämä on mitä suurimmassa määrin palvelurakenneuudistus

olisi hyvä kuulla peruspalveluministeriltä myöskin linjauksia siitä miten näiden palveluiden kanssa mennään eteenpäin koska erinomaisesti kuntaministeri on tältä kuntapuolelta jo selvityksen eduskunnalle antanut

tämä on kolmas kerta kun eduskunta tähän lisäsi rahaa ja edellytämme mietinnössä että hallitus löytää kestävät ratkaisut päihdeäitien hoidon järjestämiseen

tyytyväinen olen myös siitä että suuntaamme lisäresursseja siihen että tällä hetkellä neljässä käräjäoikeudessa toteutettu lapsiystävällinen oikeudenkäynti laajennetaan valtakunnalliseksi

tämä menettely on sellainen jolla voidaan todellakin vähentää varsinaiseen tuomioistuinkäsittelyyn tulevien asioiden määrää ja myöskin huoltajuusriitojen pitkittymistä

ellei muutoksia tehdä kunnat joutuvat korottamaan tuntuvasti veroprosenttejaan

lopuksi totean myöskin ilolla sen että eduskunta kiinnitti huomiota siihen että opiskelijoiden ateriat ovat vaarassa kallistua ja suuntasimme pienen määrärahan siihen että hallitus ja asiasta vastaava ministeri voisivat huolehtia siitä että opiskelijoilla on jatkossakin varaa syödä

valiokunta toteaakin että julkisten palveluiden turvaaminen edellyttää kuntarakenteen sekä sote palvelurakenteen uudistamista

aivan lopuksi kiinnitän huomiota valiokunnan mietinnön yleisperusteluihin joissa alleviivataan vahvasti liikunnan merkitystä kansakuntamme terveyden edistäjänä

valiokunta alleviivaa että on varmistettava että uudistukset todella johtavat julkisen palvelujärjestelmän tuottavuuden parantamiseen

arvoisa puhemies

rakennemuutosten rinnalla tarvitaan myös uusia kustannustehokkaita toimintatapoja ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamista toimivia ja käyttäjälähtöisiä tietojärjestelmiä sekä parhaiden käytäntöjen edistämistä

yhtään perustelua ette ole siihen esittäneet ja olisi aika kohtuullista että perusteluita tulisi

arvoisa puhemies

te sanotte että yliopistot laitetaan juoksemaan yksityisen rahan perässä mutta ei ole mitään uutta siinä että perusrahoituksen lisäksi yliopistot ovat keränneet rahaa ulkopuolisilta tahoilta

ensin tuohon käyttääkö eduskunta budjettivaltaa

samalla on huolehdittava siitä että kunnille ei säädetä uusia menoja lisääviä tehtäviä tai velvoitteita ilman niiden täysimääräistä rahoittamista

kun päihdeäitien hoitoon on viisi kertaa edellytetty määrärahoja eikä niitä ole tullut tämä pallottelu on sellaista että se kyllä syö eduskunnan arvovaltaa

tämä esitys tekee sen että sitä rahaa voidaan käyttää kaikkien tieteenalojen hyväksi

valiokunta pitää välttämättömänä että peruspalveluihin liittyvien tehtävien ja velvoitteiden arvioinneissa otetaan kustannusvaikutusten ohella huomioon muun muassa vaikutukset kansalaisten hyvinvointiin terveyteen sekä sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseen

nyt tehdään mahdolliseksi se että sitä rahaa jota kerätään ulkopuolelta voidaan käyttää kaikkien tieteenalojen eli sivistysyliopiston parhaaksi

pohdimme tätä valiokunnissa ja pohdimme että jos nyt eduskunta lisää ensi vuodeksi määrärahoja olemme turvakotien kanssa samassa tilanteessa kuin päihdeäitien kanssa että vuosittain lisäämme määrärahoja ja aina odotamme tuleeko hallitukselta rahaa vai ei

kuntarakenteen osalta valiokunta painottaa kuntien elinvoimaisuutta sillä työllisyyden ja talouskehityksen kannalta on keskeistä että kunnissa on taloudellista toimeliaisuutta ja investointeja jotka lisäävät verotuloja ja vähentävät muun muassa työttömyydestä aiheutuvia menoja

kyllä sanon että on aika kummallista että teidän mielestänne yliopistojen rahat pitäisi kerätä vaan palkansaajien taskuista

käsittelyssä oleva lakiesitys liittyy osaltaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin muutosten täytäntöönpanoon suomessa ja todellakin tämän esityksen tarkoituksena on kehittää ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää sujuvammaksi edistää ammattihenkilöiden liikkuvuutta edistää potilasturvallisuutta ja todellakin vahvistaa potilaan ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa

sen takia teimme lausuman että se tulee lisäbudjetissa ja kehykseen sisällytetään sitten tämä turvakotien raha että päästään turvalliselle vakaalle pohjalle eivätkä turvakodit tule pallottelun kohteeksi niin kuin päihdeäitien palvelut

kuntien on entistä selkeämmin varauduttava rahoittamaan palvelunsa ja menonsa verotuloilla mikä edellyttää aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä hyvää työllisyyttä

mutta sote uudistuksesta sanon sen että vaikka siinä on haasteita on perustuslaillisia hivenen hybridihimmeliltäkin se näyttää ensilukemalta on monia haasteita ei saavuteta vielä tavoitteita tuolla mallilla niin se on työstettävä sellaiseksi että me saamme laadukkaan lakiesityksen eduskuntaan

valiokunta pitää välttämättömänä myös kuntatalouden ohjauksen vahvistamista ja kuntien tehtävien sekä velvoitteiden sovittamista yhteen kuntien rahoituksen kanssa

on erittäin kannatettavaa ja erittäin tervetullutta että hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kuntien tulosohjausjärjestelmän tätähän voi verrata pitkäjänteisyydessään kehysmenettelyyn ja tällä tulosoh jausjärjestelmällä uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyn sitovuutta ja ohjausvaikutusta

sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen on vain uudistettava mutta samaan aikaan tarvitaan toimia ja kyllä alleviivaan nyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä että siellä ollaan erittäin huolissaan siitä että kolmasosa suomalaisista odottaa ei kiireelliseen hoitoon viisi viikkoa tai pidempään

me tiedämme että sosiaali ja terveydenhuollon koulutusten osaamisalueissa eli kompetensseissa on todellakin eroja eu ja eta valtioiden välillä ja on hyvin tarkkaan katsottava tämä osittaisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen terveydenhuollon ammattihenkilöille suomessa